niin kuin puhemies tuossa totesi niin energia asioista vastaava ministeri ei ole täällä paikalla mutta tietysti varmasti ympäristöministeri vastaa ympäristönsuojelukysymyksiin

ensinnä tästä pankkien luotonantokyvyn turvaamisesta

se kuinka hyvin me pääsemme siihen orastavaan kasvuun kiinni riippuu hyvin pitkälti siitä ovatko ihmiset työkykyisiä kykeneviä palaamaan työmarkkinoille

tämä ongelma on jo tällä hetkellä

se on todella hallitukselle ja oppositiolle toivon mukaan yhteinen intressi eli ei syyllistetä pankkeja jos ne ottavat vastaan valtiontakuun tai valtion pääomaruiskeen

eli sellaisen omaisuuden kohdalla jolla ei ole käytännössä arvoa tai jolle sitä arvoa on vaikea määritellä se ongelma on jo tällä hetkellä

energiaveroleik kuri kaavoituksessa otetaan nyt matkailijavirrat huomioon että erityisesti itäisessä suomessa voitaisiin tehdä investointeja esimerkiksi venäläisten matkailijoitten virrat

jottei nyt vaan jäänyt äskeisestä puheenvuorosta semmoista käsitystä että saksalaiset pankit olisivat jotenkin luotottamassa kreikkaa tai osallistumassa saksan valtion kustannuksiin pitää korjata että nämä pankit ovat sitoutuneet ostamaan heidän erillisrahoitusyhtiönsä vähän niin kuin finnveran bondeja joita haluavat kaikki muutkin ostaa

mitä nyt yleisesti tulee hallituksen energiapolitiikkaan me kaikki tiedämme että viime vaalikaudella on tehty isot energiaratkaisut ja nyt niitten ratkaisujen kanssa eletään

toinen selkeä prioriteetti on yritysten toimintaedellytysten turvaaminen eli se että me näkisimme mahdollisimman vähän yritysruumiita tämän taantuman aikana koska ne yritykset ovat niitä jotka työllistävät jotka tuovat sitten ne verotulot

eli älkää ottako tätä nyt turhan henkilökohtaisesti mutta totean vain sen että semmoiset puheenvuorot että kun ei tehdä mitään tai ei haluta tehdä mitään eivät oikein rakenna

mutta kun sanoo a pitää kertoa myös se b se seuraus ettei vaan anna vahingossa nyt semmoista todistusta lähimmäiselle suomalaiselle ihmiselle että kun kaadetaan tämä pakka niin se ei tarkoita yhtään mitään

ja tämä tässä niitä eroja on tehnytkin eli eri puolilla suomea ihmiset ovat ilmoittaneet omaisuutensa arvon hyvin vaihtelevalla tavalla

mutta katsotaan näitä tukielementtejä ei pankkitukena vaan normaalina instrumenttina kuten vaikkapa finnveran tai teollisuussijoituksen kautta tulevia takuita tai pääomaruiskeita käsitellään

unohdin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa vastata yhteen ryhmäpuheenvuoroon jossa todettiin että maahanmuuttopolitiikka on ollut hyvin lepsua

täällä on aina esitetty patenttilääkkeenä että laitetaan nämä maat velkasaneeraukseen ikään kuin silloin ei tarvitsisi osallistua näitten maitten lainoittamiseen

mutta kun me emme voi katsoa suomea vain yhden kunnan näkövinkkelistä eli todeta että vain vahvimmat ja parhaimmat tuottakoot palvelut koska me tarvitsemme ne palvelut kaikille

pankit eivät ole kohtuullistaneet tai osallistuneet millään tavalla siihen kreikka pakettiin

jossakin päin suomea joku omaisuuserä on aliarvostettu ihminen on aliarvostanut oman omaisuutensa arvoa en lähde nyt veikkaamaan mistä syystä johtuen mutta näin vaan on käynyt ja sen takia ihmiset ovat joutuneet hyvin hyvin eriarvoiseen asemaan verotuksessa

kysymys on jossakin määrin mitoituksesta ehkä joistakin painopistevalinnoista mutta kyllä minä olen ihan tyytyväinen tämänkin keskustelun jälkeen siihen että suomi ehkä paremmin kuin joku muu maa pystyy etsimään niitä yhteisiä lääkkeitä

nythän me näemme kreikan esimerkistä toivon mukaan tämä nyt on kaikille kansanedustajille selvä että jos maa laitetaan velkasaneeraukseen se vaatii meiltä lainoitusta koska kukaan ei lainoita näitä maita

hallituksen mielestä reilu ja vastuuntuntoinen yhteiskunta on semmoinen jossa ihmiset aidosti kokevat kuuluvansa tähän maahan olivat he sitten syntyperäisiä suomalaisia tai maahan muuttaneita

siinä tapauksessa jos kreikka ei pystyisi suoriutumaan velvoitteistaan varmasti alkaisivat uudet neuvottelut erilaisista asioista joko vakuuksista tai joistakin muista mutta nimenomaan tällä hetkellä minulla ei ainakaan ole tiedossa että yhdelläkään maalla eikä tietysti voikaan olla euroalueella olisi minkään näköisiä reaalivakuuksia tässä kreikka suhteessa tällä hetkellä koska komissio on sen neuvotellut

erityisesti tämän kaltaisessa keskustelussa missä pitäisi katsoa vähän eteenpäin ei pitäisi katsoa mitä ensi viikolla tehdään vaan mitä tehdään vuoden kahden kymmenen vuoden päästä minne päin kuljetaan

joka ikisessä suomalaisessa kunnassa väestö ikääntyy joka ikisessä suomalaisessa kunnassa taloudelliset paineet kasvavat

tähän olemme hakeneet eusta yhteisiä parempia sääntöjä koska eusta aiemmin siis kilpailukomissiosta tuli hieman huonompia periaatteita

on erilaisia mielipiteitä se on ihan luonnollista eikä niitä kannata kavahtaa mutta hyvää on se että meillä on kuitenkin suurin piirtein saman tyyppinen se näkökulma mistä sitä ei selviytymisen strategiaa ja nyt käydä selviytymisstrategiaa haetaan

kiitoksia

emme voi antaa vaan kehityksen mennä siihen että vain osa pystyy tuottamaan laadukkaita palveluita vain osassa kuntia on kohtuullinen veroprosentti koska me olemme nyt semmoisessa tilanteessa jossa harvoin talouden suhteen ollaan ja me tiedämme pomminvarmasti että meillä on käsissämme sellainen kehityssuunta joka on tämä ikääntymiskehityssuunta joka haastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan

nyt verottaja haluaa parantaa oikeudenmukaisuutta siten että jokainen kansalainen olisi paremmin yhdenvertaisessa asemassa verotuksellisesti kuin tänä päivänä

se voi olla ainoa vaihtoehto ja perusteltu siinä tapauksessa jos maa on velkakestämätön eli me näemme omalla silmällä että tämä maa ei koskaan tule selviämään veloistaan

erityisesti lämmitysjärjestelmien uusiminen energiainvestoinnit joita tuetaan sekä kotitalousvähennyksellä että ihan suorilla tuilla ovat parasta mahdollista ilmastopolitiikkaa

puhemies

hallitus on viime vuosien aikana esimerkiksi parantanut maahanmuuttopolitiikkaansa niin että eu kansalaisten niin että ei turvapaikanhaku ja turvapaikkahakemukset käsitellään noin viikossa eli tämä on tyrehdyttänyt eu kansalaisten virran turvapaikanhakijoina suomeen

mutta paras lääke on se että nämä maat itse tekevät tiukkaa talouspolitiikkaa ansaitsevat sijoittajien luottamuksen uudestaan siihen omaan maahansa

räsänen ja työvoimatoimistoista oli puhetta

mutta meidän pitää katsoa minä en ole rakastunut mihinkään tämmöiseen instrumenttiin vaan haluan katsoa niitä keinoja jotka parhaiten toimivat markkinoilla

pahimmassa tapauksessa tai parhaimmassa tapauksessa pyrimme käyttämään ennakollisia menetelmiä joilla turvaamme sen maan pysymisen markkinoilla ettei meille tule kustannuksia

ei niitä ministeriö ole itsekään kiistänyt

minulle on aivan yhdentekevää jos elinkeinoministeriö etsii tuottavuussäästönsä jostakin muualta kuin työvoimatoimistoista mutta mistä nyt on keskusteltu ne ovat tulevia vuosia eivät todennäköisesti edes näitä talouden huonoja vuosia

alaikäisten kohdalla testataan ikä

ja tämä kaikki siksi että järjestelmäämme ei käytetä väärin jotta oikeudenmukaisuuden ja reiluuden tunne paranisi tältä osin suomessa jotta voisimme sitten auttaa niitä jotka aidosti apua tarvitsevat

uudet infrastruktuurihankkeet

eli mitä enemmän käytämme rahaa sinänsä hyviin suuriin liikenneinvestointeihin mutta jos työllisyyskate on heikko sitä enemmän jää työtä vailla olevia ihmisiä

työn tarjonta käsitteenä ei tarkoita työpaikkojen lisäystä työpaikkojen määrän lisäystä vaan työn tarjonta käsitteenä tarkoittaa että työvoiman määrä lisääntyy

eli nyt kannattaa todellakin katsoa tarkkaan mistä saamme velkarahalla tehtyjä työpaikkoja mahdollisimman paljon aikaiseksi ei vain sitä että tehdään kaikkea mikä tuntuu kivalta vaan siten että velkarahalla elvyttäminen menee nimenomaan työllistämiseen

minulle ovat hyvin monet kansanedustajat tulleet tämän ja eilisen päivän aikana sanomaan että eihän voi olla niin että verohallituksen pitää noudattaa lakia

esimerkiksi nuoria jotka eivät ole työvoimassa ovat työkykyisiä ja työikäisiä pitäisi olla enemmän työn piirissä työtä hakemassa ja tietysti työssä toisaalta sitten myös ikäihmisiä ja kokeneempia työntekijöitä jotka ovat työikäisiä ja työkykyisiä mutta eivät ole työssä

laissa lukee että vero peritään käyvän arvon mukaan ja valitettavasti se ei nyt ole totta

ihmiset ilmoittavat oman omaisuutensa arvon hyvin vaihtelevalla tavalla verottaja ottaa sen huomioon hyvin vaihtelevalla tavalla ja tämä ei ole oikeudenmukaista

suomi lähtee tähän talouskriisin parhaasta mahdollisesta asemasta mutta päädymme huonoimpaan asemaan sen takia että missään muualla kuin suomessa ja japanissa huoltosuhde ei ole niin huono kuin se on meillä ja japanissa

ajatelkaapa sellaista perhettä jossa toinen lapsi saa vaikkapa asunnon ja toinen lapsi saa sitten metsätilan

kun on kuunnellut tätä debattia niin se on ollut minun muistikuvissani kun jonkun kerran nyt olen täälläkin ollut budjettidebattia kuuntelemassa aika lailla poikkeuksellinen budjettikeskustelu ensimmäisen päivän budjettikeskusteluksi ihan siinä mielessä että tästä keskustelusta on puuttunut talouspolitiikan suuri linjakeskustelu täältä on puuttunut kasvukeinojen esittämiskeskustelu sitten on puuttunut kilpailukyvyn parantamiskeskustelu

se pitää paikkansa

perussuomalaisilla oli vähän yritystä siihen suuntaan mutta aika vähän

mitä tulee sitten tulee täydennysesitykseen niin täydentävässä budjettiesityksessä puutuimme niihin asioihin joita varsinaisessa budjettiesityksessä ei ollut koska näimme että kriisi on elänyt nimenomaan siihen suuntaan että yritykset tarvitsevat lisää rahoitusta ja sillä me täydensimme

joka ikinen poliitikko on tiennyt ainakin on pitänyt tietää että tässä budjetissa toimeenpannaan kehysriihen päätöksiä

kehysriihen kautta joka ikisellä kansanedustajalla ja puolueella on ollut tieto suuresta linjasta ja nyt kukaan ei täällä halua sitä haastaa eikä tuoda omia vaihtoehtojaan esille

tässä keskustelussa on ollut totta kai paljon hyviäkin ajatuksia ja näin mutta pääsääntöinen ajattelutapa on ollut se että luetellaan kymmenen ongelmaa mutta ei yhtään vastausta

tästäkin eteenpäin

ne perintövero nun tulee perintövero haetaan siten että perinnönsaaja eli verovelvollinen ilmoittaa perintönsä arvon

arvoisa puhemies

kun täällä on ollut semmoista puhetta että kuritetaan jotakin niin ei meistä kukaan halua kurittaa suomalaista ihmistä tai ulkomaalaista ihmistä mutta kun taloutta sopeutetaan niin silloin leikataan ja silloin nostetaan veroja ei silloin ensi sijassa kuriteta ketään vaan silloin tehdään se mikä on pakko tehdä

ei varmaan kukaan

te voitte heiltä kysyä

eli kannattaa ehkä hieman nyt tässäkin keskustelussa pitää malttia ja puhua siitä mikä oikeasti oli tilanne silloin kun kukin otti hyvässä uskossa vaalitukea

näin on ollut tähänkin saakka että ihmiset itse ilmoittavat ja näin se on jatkossakin mutta niissä tapauksissa kun ei tiedetä tai ilmoitetaan jotakin mikä ei pidä paikkaansa mennään ohjekirjan mukaan joka on yhtenäinen koko tasavallassa tästä eteenpäin

arvoisa puhemies

monet keskustan esittämät asiat ovat ihan fiksuja ja kannatettavia ja kaikki me tuemme kasvualoitteita mutta siitä kasvusta puhuminen valtionyhtiöiden myynnistä puhuminen

me sanotaanko nyt lievää suurempaa kannustusta tarjosimme työmarkkinajärjestöille että he pääsivät heidän pöydissään olevissa asioissa eteenpäin ja valtiovalta on tehnyt sitten omia toimiaan ja tulee vielä tekemään

erityisesti työn tarjonnan puolella työurien puolella meillä on tosi iso haaste samoiten kilpailukyvyn parantamisen puolella

lopetan puhemies siihen että kuntauudistus ei ole mikään kuritusuudistus vaan sillä nimenomaan pyritään siihen että kunnalla olisi sen peruspalveluiden järjestämisenkin jälkeen rahaa aluepoliittiseen toimintaan elinkeinopoliittiseen toimintaan jotta koko suomen varat ja osaaminen saadaan parempaan käyttöön ja saadaan työpaikkoja

mutta voin kertoa että en läheskään aina ole heidän kanssaan samaa mieltä niin kuin olette pystynyt näkemään siitä arvostelusta joka niiltä tahoilta on tullut kun olen tehnyt sellaisia ratkaisuja jotka eivät ole heidän mieleensä

mutta pitää uskaltaa puhua myös siitä vaikeasta eli siitä minkälaisia leikkauksia tehdään ja tehdäänkö veronkorotuksia ja jos tehdään niin minkälaisia

eli vastuuta ei pääse pakoon ja minä en oikein hyväksy sitä lähtökohtaa että sanotaan että me vaan täällä oppositiopuolueessa teemme tämmöisiä kohtuullisen hyviä papereita